parhaimmillaan tämä tarkoittaa suomeen kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyen

lisäksi sitten tulevat kysymykset millä tavalla voimme sovittaa järkevästi ja maltillisesti yhteen metsästäjien tarpeet ja tietenkin kysymys siitä miten pystyisimme markkinoimaan sekä tätä teijon puistoa että saaristomeren kansallispuistoa ulkomaisille matkailijoille sillä tavalla että tähän puistoon tehtävät investoinnit osaltaan sitten poikisivat lisää varoja kansantalouteemme

suomessa ja koko euroopan unionin alueella on kielletty kosmetiikan eläinkokeet

myös minä haluan omalta osaltani kiittää maa ja metsätalousvaliokuntaa siitä että tätä aloitetta käsiteltiin kohtuullisen laajasti ja että asiasta laadittiin mietintö suuren salin käsittelyyn ja äänestystä varten

teijossa mielenkiintoista varmasti tulee olemaan se että mukana on alueita jotka ovat olleet aika viime aikoihin asti talousmetsäkäytössä

on hienoa että retkeilyaluetta tällä tavalla sen suojelustatusta saadaan nostettua ja varmasti myös puistossa tullaan näkemään ennallistamishankkeita ja ihmiset voivat retkeillessään seurata sitä millä tavalla talousmetsä vähitellen muuttuu takaisin luonnontilaiseksi

kärsimystä tarhaus aiheuttaa siksi että petoeläimiä pidetään liian pienissä häkeissä

arvoisa puhemies

valiokunnan mietinnön enemmistönkin kanta itse asiassa heijastelee tätä suomalaisten ihmisten näkemystä

tuntuu myös hirveän hyvältä ajatukselta se että teijo joka sijaitsee eteläisessä suomessa on aika helposti saavutettavissa että täällä tullaan näkemään erityistä vaivaa sen eteen että vanhemmille ihmisille eläkeläisille ja toisaalta lapsiperheille joiden ei ole niin helppo liikkua puisto olisi helposti saavutettava ja sieltä löytyisi sopivia retkeilyreittejä myös sellaisille ryhmille jotka eivät ole niitä aivan kovetuimpia eränkävijöitä

mietinnössä nostetaan esiin useita puutteita ja uudistustarpeita joita tällä hetkellä tarhauksessa on

itse en näe näitä korjausmahdollisuuksia niin suurina että kannattaisin tarhauksen jatkamista vaan tulen äänestämään aloitteen hyväksymisen puolesta

arvoisa puhemies

mekään emme kävelleet pitkää matkaa mutta silti ehdimme kävellä suolla pitkospuita pitkin ja siellä oli kohtuullisen vanhaa hämärää kuusimetsää ja kallioita kalliomännikköjä eli alue on retkeilyyn siinä mielessä hyvinkin mielenkiintoinen

tässä ajattelussa unohtuu se että globaalin turkisteollisuuden ja sen etujen ajajien tehtävänä on lisätä turkisten myyntiä ja siten tarhausta koko maailmassa

ja tietenkin täällä on mainittu se että tämä on alue jolla on iso määrä uhanalaisia lajeja ja se on tietenkin se perussyy minkä takia tämän alueen suojelu on tarpeen

suomen tulisikin seurata edelläkävijöiden esimerkkiä ja olla yksi niistä maista jotka rakentavat maailmaa jossa turkikset eivät ole hyväksyttyjä muodinmukaisia tai suosittuja

odotan innolla valiokuntakäsittelyä ja uskon että pystymme ympäristövaliokunnassa käsittelemään tätä esitystä sillä tavalla että emme anna kaikkea roolia myöskään näille metsästyskysymyksille koska ne eivät kuitenkaan kansallispuiston perustamisessa ole se kaikkein suurin asia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on tärkeää että valmisteleva valiokunta käsittelee aloitteen laajasti ja laatii mietinnön jotta sen pohjalta voidaan äänestää tässä salissa

lopuksi yhdyn niihin puheenvuoroihin tässä salissa jotka ovat kannustaneet ympäristöministeriä ja ministeriötä toimimaan ja jatkamaan valmistelua myös näiden nyt vielä päättämättä jääneiden kansallispuistojen osalta niin porkkalan kuin olvassuon kuin tämän sitten erittäin ehkä vaikean mutta sitten kuitenkin hyvin ison käsivarren alueen osalta

hallituksen esityksessä on tärkeää se että se mahdollistaa suomeen tulleille ihmisille jotka ovat tulleet jostain sellaisesta maasta jossa turvallisuustilanne on niin heikko että sinne palauttaminen ei ole mahdollista mahdollisuuden saada oikeus oleskella suomessa ja tehdä töitä suomessa

on suomalaisen turvapaikkajärjestelmän ja suomalaisen yhteiskunnan etu että turvapaikanhakijat prosessin aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen voivat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan työtä tekemällä

rajamäeltä ehkä tämä unohtui hieman että juuri hänen aikanaan luotiin laaja kategoria sellaisia ihmisiä jotka oleskelivat täällä laillisesti mutta joilla ei ollut mahdollista tehdä työtä

arvoisa puhemies

ei varmasti ole paikallaan laajentaa tätä keskustelua nyt aivan valtavasti kotimaiseksi keskusteluksi mutta edustaja mustajärvelle kuitenkin totean että tuloerothan kuvaavat nimenomaan tuloeroja ja ne eivät ole tyhjentävä kuvaus köyhyydestä tai sosiaalisista ongelmista mutta ne tuloerot ovat silti tärkeä mittari seurata ja käyttää silloin kun tehdään politiikkaa koska se miten tuloerot vähän lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä kehittyvät kertoo yhteiskunnan eheydestä

täällä useissa puheenvuoroissa on otettu esille ympäristöhallinnon toimivuus ympäristönsuojelun korkea taso ja se että tuleva kehys on hyvin tiukka aluehallintoviranomaisille kaiken kaikkiaan

olisin vielä kysynyt miten ministeri näkee sen että nyt tulevina vuosina pystytään huolehtimaan siitä että meillä on riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä huolehtimassa siitä että ympäristövalvonnan taso on korkeatasoista ja että ympäristönsuojelutavoitteet todella suomessa tulevat toteutumaan

onko ministerillä itsellään vielä kantaa siihen että ympäristöhallinnon osalta näitä valtakunnallisia erityisosaamista vaativia tehtäviä koottaisiin yhteen

koskien niitä päätöksiä joita tämä hallitus on tehnyt mikään tämän hallituksen budjetti tai kehyspäätös ei ole päätöksenä ollut tuloeroja kasvattava ja yhteiskunnan muukin taloudellinen kehitys näyttää siltä että tuloerot eivät tämän hallituksen aikana tule kasvamaan

tämä hallitus on pitänyt tätä hyvin tärkeänä asiana ja sen takia myös seurannut tekemiensä päätösten vaikutuksia hyvin tarkasti

ensinnäkin kuten lähetekeskustelussa totesin vihreiden mielestä tärkein peruste sille että tähän operaatioon lähdetään mukaan on se että tällä operaatiolla on mahdollisuus estää väkivallan eskaloituminen ja siten pelastaa ihmishenkiä

arvoisa puhemies

edustaja koskinen analysoi vallan kattavasti tätä mitkä kysymykset yhteisessä ulko ja turvallisuuspolitiikassa ovat olleet perussuomalaisille vaikeita hyväksyä

arvoisa puhemies

itse olin tässä keskustelussa kuitenkin ilahtunut siitä että erilaisista kriittisistä huomioista huolimatta perussuomalaisten ryhmä on mukana tukemassa sitä että suomi osaltaan osallistuu eu operaatioon keski afrikassa

on erittäin tärkeää että suomi omalta osaltaan vie eteenpäin niitä vaatimuksia ja huomioita joita ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä otetaan esiin kriisinhallinnan kokonaisvaltaisen lähestymistavan käyttämisestä

arvoisa puhemies

me elämme taloudellisesti hyvin vaikeita aikoja ja olen itse ainakin hyvin tyytyväinen siihen että tällä eduskuntakaudella jolloin julkisessa taloudessa tehdään myös säästöjä olemme pystyneet hallitusohjelmassa lupaamaan opiskelijoille sen mistä vaaleissa paljon keskusteltiin eli että myös opintotuki sidotaan indeksiin

edustaja soinin ja edustaja mustajärven käyttämissä perusteluissa on myös aika iso ero

ajattelen ainakin itse sillä tavalla että kun lähetämme suomalaisia sotilaita hyvin vaikeisiin olosuhteisiin kauas kotoa niin se on varmasti näille sotilaillekin hyvä tuki täältä että eduskunnassa mahdollisimman laaja joukko on hyväksynyt heidän lähtemisensä

edustaja mustajärvi totesi että hän vastustaa tätä asiaa poliittisista syistä

euroopan unionilla on sinänsä käytössään hyvällä tavalla erittäin laaja skaala mahdollisia tapoja toimia kriisien ennaltaehkäisyssä hillitsemisessä kehitysyhteistyössä oikeusvaltion rakentamisessa jos vain näitä kaikkia mahdollisuuksia käytetään hyväksi systemaattisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla

edustaja soini taas yrittää väittää että tätä kirjausta jotenkin uitetaan tähän perustuslakiin

ihmisten valitsemat kansanedustajat päättävät tämän asian ei sitä voi kutsua uittamiseksi

ulkoasiainvaliokunnan saama kuva tästä asiasta ei ollut ihan hirveän positiivinen että tässä olisi toimittu lähimainkaan sillä tavalla mihin euroopan unionin parhaimmillaan pitäisi pystyä

arvoisa puhemies

on onneksi hyvä että vihreät ovat toimineet opiskelijoiden toimeentulon puolesta myös edellisellä hallituskaudella jolloin opintorahaa korotettiin opiskelijoiden tulorajoja korotettiin joka totta kai helpottaa sitä että opintorahan ja työn yhteensovittaminen on helpompaa kuin se oli sitä ennen

opiskelijoiden asumislisän osalta linjattiin mikä oli mielestäni tosi iso ja käytännöllinen parannus että opiskelijoiden asumislisä ei ole riippuvainen puolison tuloista tai mahdollisen kämppiksen tuloista ja myös opiskelijoiden sairauspäivärahakäytäntöjä tehtiin oikeudenmukaisiksi

eli nämä ovat niitä uudistuksia joita vihreät ovat ajaneet jo tähän mennessä opiskelijoiden tilanteen helpottamiseksi

olen itse sitä mieltä että jos kritisoidaan sitä että entinen siirtomaavaltio hoitaa ikään kuin takapihanaan tätä vanhaa siirtomaavaltiotaan niin itse asiassa vastaus tähän ongelmaan on nimenomaan se että myös suomen kaltaiset maat joilla ei ole omaa siirtomaahistoriaa ja tätä taakkaa ovat mukana näissä operaatioissa ja siinä millä tavalla kriisinhallintaa rauhanturvaamista ja yhteiskunnan jälleenrakennusta suunnitellaan

yritykset ansaitsisivat hyvän toimintaympäristön jossa niitä ei toisaalta veroteta hengiltä ja sitten taas monimutkaisilla järjestelyillä tarjota jossain mahdollisuutta paeta veroja kokonaan

arvoisa puhemies

edustaja myller kiinnitti huomiota siihen perussuomalaisten lähestymistapaan että he haluavat tällaista vapaakaupan ja ikään kuin yritysten toimintavapauden eurooppaa jossa ei ole niinkään sijaa siinä mikä on ihmisten suoja ympäristöongelmilta tai miten ilmastopolitiikkaa tehdään

katson itse että nimenomaan se että eu onnistuu toimimaan yhdessä näissä operaatioissa on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin se että vain yksi kansallisvaltio tässä tapauksessa ranska vaikuttaisi keski afrikan tasavallassa

itse uskon että perussuomalaisten eurooppa vastaisuus varmaan osin selittyy juuri sillä että heille ympäristöpolitiikalla ja ympäristönsuojelulla ei ole juurikaan merkitystä ja euroopan unionissa se taas on hyvin tärkeässä roolissa

arvoisa puhemies

lisäksi haluan tuoda esiin sen asian jonka vastauspuheenvuorossa totesin että tällä operaatiolla on tarkoitus mahdollistaa laaja yk operaatio ja luoda sille edellytykset ja sitä myös vasenryhmän edustajat täällä peräänkuuluttivat

kyllähän me koko ajan saamme olla keskenämme eri mieltä näistä asioista ja luulen että esimerkiksi minun ja edustaja soinin erimielisyys on hyvin perustavanlaatuista

arvoisa puhemies

sinänsä haluan todeta edustaja mustajärvelle kun hän sanoi että ei se ole mikään todiste mistään että vain kaksi ihmistä on eri mieltä että tästä olen samaa mieltä

meillä on eri käsitys siitä minkälaista eurooppaa haluamme ja mikä on suomen rooli euroopassa

kunnioitan vasenryhmän perusteellista eduskuntatyötä ja muistan monia sellaisia keskusteluja joissa heidän erimielisyytensä on kerta kaikkiaan tuonut ehkä sen olennaisimman näkökulman keskusteluun

olen itse ollut tekemässä päätöksiä kreikan ensimmäisestä tukipaketista ja minun on helppo myöntää että asiat ovat sen jälkeen muuttuneet yhä vain vaikeammiksi ja vaikeammiksi ja olen siitä surullinen

tässä kysymyksessä olen johtopäätöksistä toista mieltä mutta on hyvä että tämä operaatio on tässä salissa saanut myös sparraajansa ja kriitikkonsa

olin tekemässä noita päätöksiä koska ajattelin että se on suomalaisen veronmaksajan etu mutta myös siksi että haluan uskoa eurooppaan ja siihen että näitä asioita voidaan ratkoa yhdessä

edustaja soinin synkät ennustukset ovat tulleet lähemmäksi totuutta mutta ei se ainakaan minulta poista sitä mielipidettä että itse haluan että suomi on ratkomassa eurooppalaisia ongelmia yhteistyössä muiden maiden kanssa niin vaikeaa kuin se onkin

viimeisenä asiana otan esiin sen että kun näiden operaatioiden yhteydessä käydään keskustelua myös siitä mihin suomen oman puolustuksen kannalta resursseja kannattaa käyttää niin kiinnitän huomiota siihen että ulkoasiainvaliokunta mietinnössään toteaa että osallistuminen tällaiseen operaatioon muiden vaikutustensa lisäksi vahvistaa kansallisia suoristuskykyjä muun muassa harjaannuttamalla henkilöstöä toimimaan vaikeissa olosuhteissa ja kehittämällä suunnittelu ja logistiikkatoimialojen osaamista

on hyvä huomata että tässä keskustelussa itse asiassa kaikki tunnustavat sen että meidän on tämän päivän maailmassa välttämätöntä lainoittaa eli auttaa niitä maita jotka ovat joutuneet kohtuuttomiin vaikeuksiin

eli katson että tämä omalta osaltaan todistaa sen että kansainvälinen kriisinhallinta ei tee suomen omaa puolustuskykyä huonommaksi vaan pikemminkin parantaa sitä

eurooppalaiset maat ovat lainanneet rahaa islannille ja niin kuin edustaja pekkarinen tässä totesi keskustan näkemys siitä mitä kreikalle pitäisi tapahtua pitää sisällään myös sen että euroopan unionin jäsenmaat lainoittavat kreikkaa

se on mielestäni hyvä myös kansalaisten huomata että maailmassa jossa olemme riippuvaisia toinen toisistamme taloutemme ovat riippuvaisia pahoissa paikoissa me olemme sellaisten päätösten edessä joissa lainoitamme toinen toisiamme

arvoisa puhemies

totesin omassa puheenvuorossani että se kanta että suomen tai eun ylipäätänsä ei nyt pitäisi lähteä tähän operaatioon käytännössä jättäisi tämän tilanteen täysin ranskan haltuun koska yklla ei tällä hetkellä vielä ole edellytyksiä siihen laajaan operaatioon lähteä

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousvaliokunnan järjestämässä avoimessa kuulemisessa kävi hyvin selvästi ilmi se että suomalaisten tarhojen sertifiointi ei itse asiassa tarkoita eläinten hyvinvoinnin kannalta yhtään mitään

edustaja östman kysyi mikä ero on turkiseläimillä ja ruuaksi tuotettavilla eläimillä

ero on itse asiassa hyvin iso eläimen lajityypillisen käyttäytymisen näkökulmasta

turkiseläimet ovat petoeläimiä joiden reviiri on hyvin laaja ja siksi niille on hyvin paljon vaikeampi taata sellaisia olosuhteita joita ne tarvitsevat kuin muille tuotantoeläimille

sertifioinnissa ei ole mitään sellaisia vaatimuksia joita jo tällä hetkellä ei olisi suomen lainsäädännössä ja kuten täällä on tullut esiin suomen lainsäädäntö on jälkeen jäänyttä ja löysempää eläinten hyvinvoinnin kannalta kuin esimerkiksi muiden pohjoismaiden lainsäädäntö

myös tästä johtuu se että nimenomaan turkistarhaus on se eläinten hyväksikäyttömuoto jota ennen kaikkea halutaan kieltää

arvoisa puhemies

edustaja tolppaselle

en itse täällä keksi suomen kansalaisten enemmistön mielipidettä

arvoisa puhemies

viittasin tutkimukseen joka oli tehty maaseudun tulevaisuuden tilauksesta ja julkaistu maaseudun tulevaisuudessa ja sen tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista ei nykymuotoista turkistarhausta hyväksy

sillä tavalla että kekseliäällä suomalaisella työllä ja ahkeruudella ja myös valtion elinkeinopolitiikalla voidaan löytää näille ihmisille jotka nyt harjoittavat tarhausta uusia tapoja yrittää ja ansaita elantonsa

arvoisa puhemies

tuntuisi realistiselta jos oppositiokin allekirjoittaisi sen tosiasian että hallituksen elvyttävällä politiikalla on onnistuttu hillitsemään työttömyyden kasvua

meillä voi varmasti olla erimielisyyksiä tämän politiikkavalikoiman keinoista siitä ovatko tehdyt toimet parhaita mahdollisia mutta kyllä näyttää selvältä että tuloksia on saatu aikaiseksi

heinäluoman puheenvuorossa nostettiin esille meidän järjestelmämme mahdollisuudet työmarkkinajoustoihin kuten lomautukset ovat omalta osaltaan jakaneet työtä ja hillinneet työttömyyden kasvua

arktinen luonto on maailman mitassa ainutlaatuista ja sen säilyttäminen on itseisarvo strategiassa todetaan

yksittäisten öljynporaushankkeiden tai kaivoshankkeiden ohella arktista luontoa uhkaa ennen kaikkea ilmastonmuutos ja sen arveltua dramaattisemmat vaikutukset nimenomaan pohjoisilla alueilla

tällä lisätalousarviolla ei tulla pääsemään eroon nuorisotyöttömyydestä tämä ei ole niin suuri mutta sillä tullaan luomaan uutta työtä koulutusta ja työharjoittelupaikkoja kuitenkin hyvin suurelle joukolle nuoria ja puheenvuoroissakin on todettu että tämä on hyvä asia

sekä kansainvälisen ilmastopaneelin uusimmat arviot että esimerkiksi maailman energiajärjestön iean arviot vievät siihen johtopäätökseen että tunnetuista fossiilisista polttoainevaroista valtaosa täytyy jättää hyödyntämättä

arvoisa puhemies

aloitan rikkidirektiivistä ja haluan muistuttaa edustajakollegoille että rikkidirektiivin tavoitteena on ennen kaikkea suojella ihmishenkiä ja edistää ihmisten terveyttä joten ehkä meidän ei kannata siihen vain halveksuvasti suhtautua

edustaja eerolan huoleen esittäisin käytännöllistä etenemistapaa että jos on sellainen tilanne että suomen eduskunta päättää että eroamme euroopan unionista niin sen jälkeen voimme muuttaa perustuslakia ja poistaa sen maininnan siitä jäsenyydestä

onko hallituksen piirissä pohdittu tätä kysymystä että kun joka tapauksessa jos haluamme pysytellä siinä skenaariossa johon olemme sitoutuneet että ilmasto ei lämpenisi yli kahta astetta iso osa fossiilisista polttoainevarannoista tulee jättää käyttämättä olisiko itse asiassa järkevää pyrkiä määrittelemään että nimenomaan arktisella hyödynnettävät varat jätettäisiin rauhaan koska riskit pohjoisessa ovat monin paikoin luonnolle huomattavasti suuremmat kuin jossain muualla

nuorten työttömien joukossa on hyvin erilaisia henkilöitä kuten keskustelussa on tullut ilmi ja erityisesti niille joilla on pelkkä peruskoulun todistus käsissään koulutus on itse asiassa oikea vastaus

mitä tulee europarlamentaarikko satu hassin työhön rikkidirektiivin parissa niin hänhän on nimenomaan nähnyt vaivaa ja tehnyt töitä sen eteen että samanlaiset vaatimukset koskisivat myös välimeren liikennettä ja atlantin liikennettä eli vihreä europarlamentaarikko on täysillä pyrkinyt siihen että eun eri maissa nämä vaatimukset olisivat yhteneväiset ja suojelisivat ihmishenkiä myös eteläisessä euroopassa

sen lisäksi pyritään luomaan työmahdollisuuksia joista yhtenä tärkeänä keinona on palkkatuettu työ joita paikkoja pyritään löytämään lisää nuorille tarkoitetun palkkatukisetelin avulla

arvoisa puhemies

perussuomalaisten edustajathan ovat aivan oikeassa siinä että tässä lainaohjelmassa kreikan pankkisektorin tervehdyttäminen ja myös pankkisektorin rahoittaminen ovat iso osa tätä ohjelmaa mutta on kyllä ehkä hieman vääristelyä sanoa että sillä ei ole mitään tekemistä kreikkalaisten ihmisten elämän ja hyvinvoinnin kanssa

siitä parhaat tulokset saadaan silloin jos onnistutaan löytämään yksityiseltä sektorilta sellaisia avoimia työpaikkoja jotka ehkä eivät ilman tätä seteliä olisi tulleet avoimiksi

toivoisin että ministeri omissa jatkopuheenvuoroissaan avaisi niitä toimenpiteitä millä tärkeää liikkumismuotoa pyöräilyä aiotaan jatkossa edistää

kyllä nuoret etsivät mutta voi olla että kaikissa yrityksissä näinä epävarmoina aikoina ei uskalleta rekrytoida uusia ihmisiä

oletteko te sitä mieltä että jos suomesta pankkisektori kokonaan kaatuisi niin se olisi tavallisten suomalaisten yrittäjien tai esimerkiksi asuntolainan haltijoiden etu siitä olisi hyötyä suomalaisille että pankkijärjestelmämme romahtaisi

tässä keskustelussa on kannettu huolta siitä pystyvätkö isät tosiasiassa jäämään kotiin hoitamaan lapsia kun isällä niin usein perheessä on suurempi palkka kuin äidillä

nämä ajat ovat lyhyempiä kuin ehkä muilla työttömillä mutta kyllähän kolmen kuukauden keskimääräinen kesto koskee aika paljon jo sellaisia ihmisiä joilla on riski lannistua työnhaun suhteen

arvoisa puhemies

onneksi perheiden tilanne ei ole onoff ja kotihoidon tuki on itse asiassa aika joustava järjestelmä

hiilen käyttö lisääntyy jos päästökauppaa ei saada korjattua ja päästökauppaa ei saada korjattua ellei euroopan unioni ota käyttöön tiukempaa päästövähennystavoitetta sellaista joka saa päästökaupan toimimaan

vaikka tilanne on tällä hetkellä vakava on mielestäni tärkeää että myös politiikasta lähetetään nuorille sitä viestiä että loppujen lopuksi ihminen tarvitsee vain yhden työpaikan ja vaikka sitä ei löydy ensimmäisellä tai seitsemännellä hakukerralla niin kyllä se jossain vaiheessa löytyy

eli noloa kyllä vaikka olemme vuosikymmeniä saaneet taloudellista hyvinvointia metsästä emme ole kunnioittaneet isänmaan luontoarvoja niin paljon että olisimme pitäneet niistä riittävästi huolta

uskon että nämä nuoret jotka nyt ovat työttömiä työnhakijoita tulevat kyllä löytämään töitä

se taantuma mikä meillä nyt on käsissämme ei ole näiden nuorten vika ja kun tästä kasvu vaikkakin selvästi kovin hidas lähtee liikkeelle niin työpaikkoja tulee löytymään

selonteossakin todetaan että metso ohjelman osalta hehtaaritavoitteisiin ei ole päästy joten olisin vielä pyytänyt ministeriä tarkentamaan miten hän näkee että pääsisimme metsäisten lajien osalta siihen tavoitteeseen että luonnon monimuotoisuuden hupeneminen tyrehtyy

se olisi se paras keino jolla torjumme hiilen käytön lisääntymistä suomessa ja tätä samaa riskiä muualla euroopassa

sitoumus kehitykseen ja sitoumus vuosituhattavoitteisiin on ainakin yhtä tärkeä suomen pitkäaikainen kansainvälinen sitoumus kuin jotkut muutkin ulkopoliittiset sitoumukset

arvoisa puhemies

vihreät arvostavat kotihoidon tukea ja siksi esimerkiksi helsingissä ja pirkkalassa on myös hyvä kuntalisä joka osaltaan lisää isien mahdollisuutta käyttää tätä heille kiintiöityä osuutta

lopuksi lyhyesti kommentti arvonlisäverotuksesta

arvoisa puhemies

vuosituhattavoitteissa sovittiin seitsemästä tavoitteesta jotka koskevat kehitysmaita ja yhdestä tavoitteesta joka erityisesti koski suomea niin kuin muitakin länsimaita

kun edustaja reijonen täällä pohti tätä taloudellista tilannetta niin kyllä kannattaa kiinnittää huomiota siihen että myös metsiensuojelulla ja matkailulla voidaan luoda paljon työtä

se kokonaisuus jonka hallitus on päättänyt arvonlisäveron suhteen sisältää sen että ruuan arvonlisävero tulee jäämään entistä paljon alhaisemmalle tasolle joka tietenkin hieman tuntuu nimenomaan pienituloisten kukkarossa koska he käyttävät ruokaan suuremman osan tuloistaan kuin ne ihmiset joilla on hyvät tulot

itse pelkään pahoin samoin kuin monet muutkin ovat tässä salissa todenneet että tämä kriisi kokonaisuudessaan ei tule olemaan lyhyt

olemme välillä katsoneet liian yksipuolisesti metsäteollisuutta ainoana työpaikkojen luojana

sen lisäksi hyvin työllistävä ravintola ala tulee saamaan tämän alhaisen arvonlisäverokannan ja sitten muut arvonlisäverokannat nousevat prosenttiyksiköllä

on totta kai toivottavaa olisi välttämätöntä että käynnissä oleva akuutti sodankäynnin kaltainen tilanne saataisiin loppumaan jotta ihmisiä ei kuolisi

lapset käyvät koulua tyttöjen ja poikien tasa arvo on edistynyt lapsikuolleisuus on vähentynyt äitiyskuolleisuus on vähentynyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on kokonaisuus jossa pystymme vahvistamaan veropohjaa rahoittamaan palveluja ja uskon että sen työllisyysvaikutus kokonaisuudessaan on jotakuinkin positiivinen koska niillä rahoilla kuitenkin pystytään työllistämään ihmisiä julkiselle sektorille julkisiin palveluihin

kehyspäätös jatkaa sitä johdonmukaista linjaa jolla nousemme talouden taantumasta ja julkisen talouden vaikeasta tilanteesta ehyenä